en ole pessimisti mutta rohkenen tätä epäillä

näillä ratkaisuilla jotka ovat sinänsä hyviä esityksiä valtiovarainministeriltä tätä pitkän ajan ongelmaa ei tulla ratkaisemaan

asuminenhan maksaa suomessa kaikille liian paljon ja ennen kaikkea täällä pääkaupunkiseudulla ja nämä vääristymät pitäisi ottaa todella tosissaan ja ryhtyä ratkaisemaan suurempia kansallisia ongelmia

toisiko tämä tullessaan uusia työpaikkoja

pelättävissähän on että se tuo uusia työpaikkoja virolaisille tai muualta tulleille

en vastusta sitä mutta varmaankin täällä kannattaisi miettiä mitä nämä rakennuskustannukset ja asumiskustannukset ovat

urakkahinta on joka tapauksessa korkeampi kuin muissa euroopan maissa

tarvitsemme poliittisen päätöksen joka nostaa kynnystä vierastyövoiman käyttämiselle

työturvallisuusmääräysten rinnalle voitaisiin liittää ammattitaitotesti joka varmistaisi työntekijän osaamisen sekä kielenymmärtämiskyvyn kyvyn ymmärtää suomenkielisiä työohjeita

ensinnäkin ympäristöministerille kiitokset

kysymykseni on oikeastaan edustaja virolaisen puheen jatketta

eli kun tämä ympäristönsuojelulaki astuu voimaan tämä yhteistyö kumminkin ehkä vaikeimman eli puolan kanssa kiinnostaa

millä tavalla tämä toteutuu

edustaja kanerva ei tiennyt mistä puhui ehkä tapansa mukaan mutta pistäytyipähän täällä toisin kuin edustajat rundgren ja mustajärvi

tämä koskettaa työ ja elinkeinoministeriötä erittäin paljon high techin kohdalta että se kääntyy mahdollisuudeksi ja meidän voimaksemme

hän jos oikein ymmärsin edustaa samanlaista näkemystä kuin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja eli asuntopuolella tarvitaan suurehko remontti

valitettavana on kuitenkin pidettävä koko valtion talousarvion heikkoutta ja talousperusteiltaan riittämättömyyttä torjumaan suomea uhkaavaa taantumaa

eli siellä on suuri ongelma kasvava ongelma oikeastaan

on esitetty että julkinen liikenne maankäyttö ja asuminen mahdollisesti tulisi panna omaksi ministeriökseen

minua tämä vähän hämmästyttää

maassamme on samaan aikaan ollut pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko ja mitättömien pätkätyösuhteiden loputon jatkumo hyvinvointi suomessa

kun edelliseen lisätään syvästi kunnioittamani työministeri ihalaisen huoli sadoistatuhansista yksipuolisesti matalakoulutetuista työntekijöistä joiden sijoittuminen uusiin haasteellisempiin työtehtäviin on osoittautumassa erittäin vaikeaksi juuri koulutustason vajavuuden vuoksi on työvoimamarkkinoilla syntymässä pommi johon on vaikea löytää nopeaa ja toimivaa ratkaisua

piileekö tässä suurryhmässä uusi työttömien massiivinen armeija koska monet perinteiset matalakoulutetut työvoittoiset alat karkaavat halpatyömaihin

tämä minusta tuntuu jotenkin käsittämättömältä ja entistä selvempää on että kohtuuhintaisen asunnon löytäminen on vaikeaa eli yleishyödyllinen lainsäädäntö ei toimi

olisi kiireesti ryhdyttävä vuosia vievään uuskoulutukseen uusille avautuville työaloille syntyvien työpaikkojen työntekijöiden kouluttamiseen esimerkiksi kaivosalalla tai sen jatkojalostusteollisuuden tarpeisiin

kysyisin ministeriltä vielä myöskin sitä mitä myller jo peräsi että meitä kiinnostaisi tässä hirveästi se aikataulu millä tositoimiin ryhdytään

tuolloin tarvitaan töihin kaikki kynnelle kykenevät koulutetut ihmiset

arvoisa puhemies

he puhuvat suomea heitä ei tarvitse kouluttaa he osaavat ammattinsa heillä on asunnot päinvastoin kuin useimmilla maahan tuoduilla työperäisillä tai muun perusteisilla vierailla

toivottaessani rauhaisaa joulua ja tuloksellista uutta ajattelua niin hyvin toimineelle jaoston ja valiokunnan puheenjohtajalle kuin kaikille suomalaisille haluan korostaa että suomen mahdollisuus pysyy edelleenkin meissä suomalaisissa

pari esimerkkiä

asetusta ei tarvitsisi muuttaa

samalla turmelemme jopa pienimpien koulukkaiden ja heidän opettajiensa terveyden homekoulujen korjausasioitten hoitamattomuuden takia

rinnan on suomessa aloitettava työvoimakoulutus suomen tulevaisuuden elintärkeille työllistämisaloille äsken mainituille kaivosteollisuudelle matkailulle telakkateollisuudelle suomalaisen työvoiman turvaamiseksi

kertaan

herra puhemies

rohkenen lainata perussuomalaisten presidenttiehdokkaan soinin mukailtua lausuntoa

vielä lisäksi se että tämän energiatehokkuusdirektiivin kautta tulevat aikataulut ovat sellaisia että kun korjausrakentamista joudutaan tekemään niin se tehdään sen mukaan kuin korjaaminen vaatii

lopuksi kannatan edustaja soukolan tekemää ehdotusta

voisiko jatkossa ajatella myöntövaltuuksien nostamista sitten aran suuntaan koska siellä on se meidän mahdollisuus näiden yleishyödyllisten ja vuokra asuntojen lisäämiseen

arvoisa herra puhemies

kukaan ei tiennyt miksi kukaan ei tiennyt miksi päätettiin niin ettei yksikään ministeri tiennyt mitä loppujen lopuksi päätettiin ja niin suuret päätökset päätettiin vesittää uusilla laskelmilla vielä kerran

kuka kehyskemuissa nukkui kenenkin kanssa ei kuulu minulle mutta päätösten seuraamuksissa on monta syvää valuvikaa

hallitus toteuttaa ohjelmaa

ota leipä pois lapsen ja köyhän suusta ja anna se ylipainoisille ähkysyöjille rikkaille vauraille jotka eivät tukea tarvitse

niin sitä pitää arvon toverit vasemmalla ja riistokapitalistit oikealla mutta ette te köyhää lopullisesti pysty kyykyttämään

arvoisa puhemies

minulla oli vieraana täällä arkkitehteja ja insinöörejä tänään ja heillä oli yksi erittäin suuri ihmettelyn kohde eli hirveä määrä erilaisia sääntelyitä ja määräyksiä rakentamisessa

mihin unohtuivat todelliset talouden keinot työllistää ja tuottaa pysyvää hyvinvointia tai edes tyydyttäviä elinolosuhteita ahdingossa eläville kansalaisille

he kokivat että se hidastaa kallistaa ja pilaa asuntorakentamisen normeineen ja liian tiukkoine määrityksineen

arvon valtiovarainministeri vetoaa psykologiaan työllistäjänä

he myöskin ihmettelivät että kun pääkaupunkiseudulla on mittava määrä liikekiinteistöjä tyhjinä miksi näitä ei muuteta asuntokäyttöön

nythän tuolla budjetissa on tähän viittaavaa määrärahaa ja toivoisin että tätä asiaa edelleenkin käytäisiin kiihkeästi hoitamaan

kolmanneksi se torjuisi harmaata taloutta ja neljänneksi takaisi pysyvää kansallisvarallisuutta kotimaahan ja ihmisille

asuntoministerikin tietää ja tunnustaa reilusti etteivät nyt tehdyt sinänsä edistykselliset ehdotukset asuntorakentamiseen kiitos niistä tuo varsinaista ratkaisua suomen ja ennen kaikkea helsingin ja muiden kasvukeskusten asuntopulaan eikä asumisen kalleuteen

arvoisa puhemies

te ette taida tajuta välimeren asukkaan ajatusmaailmaa

siihen tarvitaan varmaankin uusi hallitus ainakin asuntoministerin mielestä ja uudet kovemmat ratkaisut miljardiluokan ratkaisut jotka olisi voitu tehdä tälläkin kerralla

parasta mitä kansalaiset ja minäkin tiedän suomalaisen keski ja pienituloisen ihmisen kannalta ovat hajotusvaalit tulevana syksynä

tämähän ei kuulu suomen budjettiin mutta minua kiinnostaa kun te olette olleet monissa kansainvälisissä kongresseissa ja neuvotteluissa ovatko nämä muut maat ottaneet tämän yhtä vakavasti kuin me otamme

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

pankit ovat vieneet asunnot alta kun osamaksut ovat jääneet maksamatta

minulla on tässä ihan tuoreet tilastot ja kun tiedän ympäristöministeriön lahjakkuuden myöskin asuntoasioissa täällä on aran tilasto että kunnissa on tuhansia tuhansia asuntoja tyhjillään

tällaisilla ehdoilla espanjassa on myönnetty lainoja miljoonille ihmisille jotka ovat nyt menettäneet asuntonsa maksamattomien kuukausierien vuoksi

arvoisa puhemies

näkisittekö että näissä olisi mahdollisuus johonkin ratkaisuun tämän asuntopulan todelliseen ratkaisemiseen

perussuomalaiset ovat koko olemassaolonsa ajan vastustaneet loputonta rahan syytämistä eurohuijareille

piikki kiinni holtittomalle taloudenhoidolle sulku katteettomalle rahankäytölle

ratkaisun pitäisi löytyä

olimme oikeassa

no mas dinero para espana no mas euros para italia

lokakuuta viime vuonna ilmoittamalla ettei tällä tavalla pelasteta eurokriisiä

suomi irti vääristä vakausvälineistä